tärkeää on että eduskunta nyt asiantuntijakuulemisen jälkeen tarkasti määrittää varhaiskasvatuksen ja oikein syvällisesti sitten todellakin pohtii mitä se varhaiskasvatus on ja millä tavalla se varhaiskasvatuslaki siitä vanhasta päivähoitolaista eroaa

haluan tässä keskustelussa korostaa että meillä ei ole tosiaankaan enää varaa olla korjaamatta tätä epäkohtaa joka jarruttaa yrittäjyyttä jarruttaa uusien työpaikkojen syntymistä ja tämä epäkohta myöskin aiheuttaa todellakin ikäviä ongelmia naisille työmarkkinoilla

on vastuullista politiikkaa että laitetaan taloutta kuntoon mutta samaan aikaan me teemme toimia että syntyisi lisää kasvua ja työpaikkoja

pelkkä sanan vaihtaminen ei riitä eli lakiin on tehtävä tarkat määritelmät kuten sanoin ja varmasti sivistysvaliokunta tämän epäkohdan korjaa

hyvä on tässä todeta että kiistelyllä emme saa suomea eteenpäin mutta arvostan kovasti itse terveydenhuollon ammattilaisena sitä että niihin huolenaiheisiin mitä tuolla ikäihmisillä on pureudutaan

toivon todellakin että tämä asia korjataan ja tässähän ei ole kysymys pelkästään rahasta koska vanhemmuuden kustannukset voidaan myöskin nollasummapelillä jakaa tasan

monet ovat kotona ja pohtivat onko vaihtoehtoa kun laitokseen ei halua mennä eikä pääse

tämä on tärkeä viesti myös koko eduskunnalle siitä että eläinten hyvinvoinnin eläinten oikeuksien pitää olla myöskin meidän poliitikkojen ykkösagendalla

vaikeina aikoina halutaan luoda mahdollisuuksia ja turvaa ikäihmisille ja arvostan sitä kovasti

on järkevää kun tämä laki kokonaisuudessaan sitten ensi vaalikaudella saadaan valmiiksi että tämän hallinnonalan siirto sitten toteutetaan kokonaisuudessaan

tästä elinkeinon täyskiellosta on varmasti puolesta ja vastaan mielipiteitä mutta toivon että ottaisimme tämän aloitteen sen osuuden jossa puhutaan eläinten pidosta eläinten kohtelusta yksimielisesti vastaan

henkilöstöstä haluan sanoa sen että laadukas varhaiskasvatus todellakin vaatii korkeasti koulutetut opettajat ja lapsen ehyt oppimispolku varhaiskasvatuksesta halki peruskoulun on varmistettava jo varhaiskasvatuksessa korkeakoulutettujen opettajien ja laadukkaan opetuksen avulla

ministeri koskinen lähti täältä pois mutta muistutan täällä olevia kansalaisia ja ennen kaikkea kansanedustajia siitä että hallitus on sitoutunut eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen ja toivon todellakin että tämä eduskunta saa tämän lain käsiteltäväkseen

kyllä yliopistollisesti koulutettujen lastentarhanopettajien osuutta henkilöstörakenteessa tulee lisätä sillä laadukas pedagoginen varhaiskasvatus parantaa lasten hyvinvointia ehkäisee oppimisvaikeuksia ja on parasta työtä syrjäytymi sen ehkäisemiseksi

näyttää siltä että lakia valmistellaan mutta sen lausuntokierros veisi niin kauan aikaa että me emme sitä lakia tänne saisi

on todellakin tärkeää että kun tuo laki tehdään siitä tulisi maailman edistynein eläinsuojelulainsäädäntö joka pohjautuisi todellakin uusimpaan tieteelliseen tietoon eläinten tarpeista ja eläinten hyvinvoinnista

ja todellakin kun ministeri ei ole täällä paikalla niin toivoisin että hallituksen edustaja ministeri voisi vastata saako eduskunta tuon lain ajoissa niin että ehdimme sen käsitellä

ihan lopuksi tässä totean että liikuntaan tähän tuli lausuntokierroksella muutoksia

se on olennainen osa lapsen kasvua ja kehitystä

toisen asian vielä totean mikä eroaa varhaiskasvatuslaissa perusopetuslaista

täällä ei ole lakisääteisesti kirjattu lapsen oikeutta turvalliseen ympäristöön eli toivon että tähän kirjataan eduskunnassa kiusaamisen ennaltaehkäisystä ja kitkemisestä samalla tavalla kuin perusopetuslaissa ja toivon että tuo mainio ki va koulu hanke laajennetaan kiva päiväkoti hankkeeksi

lastenhoitajat lähihoitajat sosionomit lastentarhanopettajat kaikki tekevät arvokasta työtä ja hyvää yhteistyötä tiimityötä täytyy tulevaisuudessa tehdä

käsittelyssä oleva lakiesitys on todellakin tärkeä arvovalinta nykyiseltä hallitukselta

on tärkeää että hallitus vahvasti vie eteenpäin hallitusohjelmassa yhdessä sovittua tavoitetta kehittää kaikenikäisten omaishoitoa ja vahvistaa perhehoitoa

on erittäin tärkeää on lapsen etu jos puhutaan lapsista tai minkä ikäisestä tahansa suomalaisesta ihmisestä että meidän palvelurakenteessamme on mukana perhehoito ja nyt perhehoitoa todellakin vahvasti tässä vahvistetaan ja viedään eteenpäin

erityisesti tämän lakiesityksen tavoitteena on kehittää iäkkäiden perhehoitoa ja vakiinnuttaa perhehoito osaksi iäkkäiden hoidon palvelujärjestelmää

arvoisa puhemies

silloin kun tätä lakia tehtiin hyvin tiiviissä yhteistyössä haluttiin tehdä lakia niin opiskelijoiden kuin koko yliopistoyhteisön kanssa ja silloin sdpn lausunnossa luki että erityisen onnistuneena voidaan pitää yliopiston ylimmän johdon rehtorin yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion tasapainoa yliopiston johtamisessa

tämä on osa sitä työtä mitä nykyinen hallitus tekee eli palvelurakenteesta tehdään enemmän ihmisille sopiva ja inhimillinen mutta tässä on myöskin taloudellisia puolia eli perhehoidon kehittäminen on myöskin mahdollisuus saada aikaan säästöjä ja tämä on tärkeä asia tässä valtion taloudellisessa tilanteessa

tätä te erityisesti kiititte

totesitte että esitys vastaa onnistuneesti yliopistoja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeisiin

mitä tässä uskoa

esitys on aivan erinomainen ja parasta mitä suomelle tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa voi tapahtua

nämä ovat tietenkin tavoitteita ja tulevaisuudessa nähdään kuinka tässä onnistumme mutta tavoite on selvä ja sen eteen tekevät hallitus ja hallituspuolueet vahvasti työtä

on ilahduttavaa että perhehoitajan palkkiota korotetaan ja perhehoitajan oikeutta vapaapäiviin lisätään ja myöskin hyvinvointiterveystarkastukset tuodaan ikään kuin perhehoitajan työterveyshuolloksi ja sillä huolehditaan ja vahvistetaan hoitajien jaksamista ja sitä kautta parannetaan perhehoidon laatua

tässä lakiesityksessä on myöskin kohta jossa päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä parannetaan

tämä on perusteltu tässä lakiesityksessä siten että hoidettavien enimmäismäärä nostetaan kuuteen jotta nykytilannetta paremmin mahdollistettaisiin molempien vanhempien toimiminen päätoimisena perhehoitajana

siksi on todellakin tärkeää todeta niin kuin mietinnössä myöskin toteamme että perhehoitoon sijoittamisesta päätettäessä tulee aina niin perhehoitolain kuin muidenkin asiakkaan asemaan vaikuttavien säännösten perusteella ottaa aina ensisijaisesti huomioon sijoitettavan henkilön etu ja kun lapsesta ja nuoresta puhutaan niin lapsen ja nuoren etu

edustaja ben zyskowicz totesi mitä kaikkea on tehty suhteessa ehkä aikaisempaan hallitukseen esimerkiksi rakenteellisissa uudistuksissa mutta nyt on katsottava eteenpäin ja todettava että liian vähän on tehty

on hyvä tähän keskusteluun todeta että suomi on priimus tarkkailuluokalla ja meillä ei todellakaan ole aihetta iloon

edustaja rantakankaalle totean että totesin puheenvuorossani että opetustoimeen tulevat säästöt ovat suuria

kun lapsi sijoitetaan perhehoitoon siinä tarvitaan lastensuojelun erityisosaamista ja se on vaativa prosessi

nyt on tärkeää kysyä valtiovarainministeri rinteeltä mitä vielä voisimme tehdä miten me saamme aikaiseksi käänteen suomessa

kyllä täytyy nyt sanoa sosialidemokraateille jotka täällä totesivat että suomalainen varhaiskasvatus on täysin romuttunut että kyllä olen eri mieltä

oli erittäin hyvä että valtiovarainvaliokunta antoi tukensa sille että hallitus tekee uusia tarvittavia sopeuttamistoimenpiteitä kun kevään kehysriihi alkaa

uskon että se on työ ja yrittäjyys

en todennut että ne ovat liian suuria

totesin että erittäin taiten on toimittava tässä koko hallituksen niin että nämä säästöt saadaan kohdennettua niin kuten valtiovarainvaliokunta edellytti että laadusta ei tingitä

mitä hallitus vielä voisi tehdä sen rinnalla että tuodaan puuttuvat säästölait eduskuntaan sen rinnalla että lisäbudjetissa tasapainotetaan budjetti

selvää on että perhehoitajalla ei ole oikeutta tiettyyn määrään hoidettavia vaan perhehoidon sijoituksista päättää jatkossakin kunta eli kunta päättää

tästä lakiesityksestä kyllä sanon sen että ministeri on tehnyt hyvää työtä siinä että kannustinloukkuproblematiikkaan on pyritty puuttumaan mutta se iso haaste mikä tässä on on se että tavallisilla keskituloisilla perheillä jotka maksavat jo sitä korkeinta maksuluokkaa tämä kannustinloukkuongelma on kova ja on selvää että tämä asia pitää vielä läpivalaista ja katsoa täällä eduskunnan työssä

täytyy sanoa että ei voi olla niin että aina on oikea aika elää yli varojen ja sitten koskaan ei ole aika laittaa taloutta tasapainoon

sijoitusta tehtäessä on myös syytä ottaa huomioon hyväksyvätkö muut perhekodin jäsenet perhehoitoon sijoitettavan ja voiko hän saada perhekodin muihin jäseniin nähden tasavertaisen aseman

sen varhaiskasvatuksen osalta totean että kun hallitusohjelmassa todettiin että varhaiskasvatuksen ja päivähoidon hallinto siirtyy opetus ja kulttuuriministeriöön niin oli erittäin harmillista se että rahat eivät siirtyneet vaan htvitä siirtyi kaksi

haluan kyllä tähän keskusteluun tuoda sen näkökulman että ei voi olla niin että elvytyksen kaapuun puetaan haluttomuus sopeuttaa taloutta ja halutaan siirtää vastuuta tuleville sukupolville

eli mitä uutta teette

kun eduskunta lisää rikosuhripäivystykselle myös tänä vuonna rahaa on se vahva viesti siitä että uhrille pitää antaa apua ja enemmän vastuuta rikoksentekijöille

myöskään hoidettavien enimmäismäärän nostamisen mahdollistava lainmuutos ei siis todellakaan automaattisesti tarkoita jokaisen perhekodin osalta sitä että hoidettavia olisi enemmän kuin neljä

on erittäin tärkeää että sopeuttamistoimenpiteitä tehdään mutta tärkeää on todellakin että emme estä sitä talouden kasvua ja työllisyyden edistämistä

sinivihreän hallituksen energiapaketti on ilmastotalkoissa rohkea ja tervetullut harppaus kohti päästötöntä suomea

mutta kun varhaiskasvatukseen on osunut monta muutosta samaan aikaan kotihoidon tuki on ollut ikään kuin koskematon ja sitten meillä vielä ovat nämä iltapäivähoitomaksut niin on ihan selvää että tätä kokonaisuutta pitää katsoa

haluan nostaa vielä tässä esille sen että lasten ja perheiden muutosohjelman yhteydessä osana lastensuojelun kehittämistyötä on tarkoitus luoda uudenlaiset palvelu ja toimintamallit lapsi ja perhekohtaiseen lastensuojelutyöhön sekä sijaishuollon ohjaukseen ja valvontaan

energiatehokkuuden lisääminen mittava lisäys uusiutuvaan energiaan sekä tuontiydinvoiman ja saastuttavien fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uudella kotimaisella vähäpäästöisellä ydinvoimalla

myöskin pauliine koskelo on hyvin näyttävästi ottanut kantaa siihen että uudistuksia pitää viedä ripeästi eteenpäin jotta voimme turvata oikeusturvan

me tiedämme että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut meille enemmän tuomioita kuin muille pohjoismaille koska meillä on kohtuuttoman pitkät prosessit

lopuksi vielä alleviivaan tuon lausuman tärkeyttä jonka valiokunnan puheenjohtajakin nosti esille eli eduskunta on hyväksynyt lausuman jossa todellakin edellytetään että hallitus seuraa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin ja myöskin sitä miten perhehoito vaikuttaa kuntien kustannuskehitykseen

samalla sinivihreän hallituksen energiapakettiin sisältyvät toimet parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme sekä tukevat kestävää talouskasvua työllisyyttä ja uusien teknologioiden kehittämistä

rehellisesti on sanottava että tämä hallitus on talouden tasapainottamistalkoissa aika kovalla kouralla kouraissut koulutusta

hän on myöskin kannattanut sitä ruotsin mallia että näyttö katsottaisiin kerran huolella ja uutta tuotaisiin vain poikkeusta pauksessa ja tallennettaisiin sitten elektronisesti asiat että esimerkiksi vaikeissa seksuaalirikoksissa vältyttäisiin siltä että uhri joutuu jopa neljä kertaa käymään vaikean prosessin läpi

tätä koko kokonaisuutta ja tätä lakiesitystä on tarkkaan seurattava

on tärkeää että koulutuksen kehittäminen on pitkäjänteistä mutta yhtä lailla rehellisesti on myönnettävä että ehkä välikysymys pitäisi osoittaa keskustalle koska te ette varjobudjetissa esittäneet lisää koulutukseen

todellakin lopuksi totean lapsivaikutuksen arvioinneista kuten lähetekeskustelussa että erityisesti tämän viimeisen kokonaisuuden osalta olisi ollut tärkeää että perusteluissa olisi arvioitu hoidettavien määrän lisäysmahdollisuutta myös lasten osalta mutta kun sitä ei ollut teimme sen valiokunnan mietinnössä

pidän tärkeänä että esitykset ydinvoimayksikköjen rakentamisesta käsitellään eduskunnassa erityisellä huolella ja näin on tarkoitus tehdäkin

toivon että ministeri ottaisi näihin asioihin kantaa

esittelen ensin oikeusministeriön pääluokassa tehdyt kaksi määrärahamuutosta ja sitten nostan esille muutamia valtiovarainvaliokunnan kirjaamia jaoston huomioita

kannatan lämpimästä tätä lakiesitystä

on aivan selvää että lupakriteerien pitää olla selkeitä ja ennustettavia ihan oikeusturvan takaamiseksi ja sen takia että koulutuksen järjestäjät voivat suunnitella koulutustaan pitkäjänteisesti

yleisesti voi sanoa että talouden sopeuttamistoimet näkyvät hallinnonalalla yleisenä kireytenä ja tämä edellyttää ripeitä rakenteellisia toiminnallisia voimavaroja jotta rahat saadaan riittämään

energiafiksuutta on lisättävä mutta tässä työssä kannustan hallitusta ja erityisesti ministeri pekkarista ja on hyvä että tulevassa debatissa vielä nostetaan esille se mitä tässä asiassa on tehty ja tullaan tekemään

arvoisa puhemies

talous on tiukka ja säästöjä täytyy tehdä mutta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pitää olla ja se on ollut ohjenuorana

on todettava että suomalaiset tehtaat ja tuotantolaitokset sijoittuvat maailman kärkeen kun puhutaan energiatehokkuudesta ja kun ympäristövaikutuksia on mitattu niin me olemme erittäin vertailukelpoisia ja olemme kärjessä ja siksi teollisuuden kehittyminen ja säilyminen suomessa on ympäristön näkökulmasta positiivinen asia

valiokunnan saaman selvityksen mukaan rikosuhripäivystyksen taloustilanne on niin tiukka ettei se pysty vastaamaan riittävän kattavasti rikoksen uhrien peruspalveluihin eikä kehittämään toimintaansa

miten etenee ministeri risikko lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistus niin että pääsisimme tästä jälkeenjääneestä sairauksien luokittelusta järjestelmään jossa suuremmat korvaukset saataisiin enemmän sairastaneille

valiokunta toteaa että ri kosuhripäivystyksen rahoitus tulee saada kestävälle pohjalle ja palvelut alueellisesti kattaviksi

ne puheet joita täällä on pidetty ikään kuin energia ja sähkö tulisi töpselistä kyllä ajavat sitä teollisuutta toisaalle ja se on ympäristön kannalta ikävä asia mutta ennen kaikkea suomalaisten ihmisten niiden ihmisten kannalta jotka tarvitsevat työtä ja hyvinvointia

ja kysyn vielä kun on tehty lakialoite siitä että sairausvakuutuslakia muutettaisiin niin että voitaisiin myöskin ennalta ehkäiseviä asioita korvata kuten rokotteita

rikosuhripäivystyksen toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää myös eun rikoksen uhrin oikeuksia tukea ja suojelua vahvistavan direktiivin täytäntöön panemiseksi

arvoisa puhemies

kyllä sinivihreän hallituksen budjetin veronalennukset ovat olleet samanaikaisesti elvytystä ja kasvupolitiikkaa

missä vaiheessa tämä työryhmä on ja voimmeko odottaa eduskunnassa että sairausvakuutuslakia muutettaisiin aivan kuten lakialoitteessa jonka ensimmäinen allekirjoittaja on hallituksen oikeusministeri ja allekirjoittajia on yli sata kansanedustajaa ja päästäisiin tähän sairausvakuutuslain muutokseen jotta oikeasti terveyspolitiikka olisi tältäkin osalta ennalta ehkäisevää

toinen määrärahalisäys liittyy kaikkein ruuhkaantuneimpien tuomioistuinten toimintaan

arvoisa puhemies

etenkin pääkaupunkiseudun tuomioistuimien puhumme käräjäoikeuksista ja hovioikeudesta työtilanne on tällä hetkellä erittäin huolestuttava

kannatan sitä mutta täytyy sanoa ääneen jos ääntä riittää että hintalapusta tulee mittava ja siksi kustannustehokkuuden tavoittelussa uusiutuvan osalta on aivan erityisesti ponnisteltava kuten hallitus on luvannutkin tehdä

teidän näyttää olevan hyvin vaikea uskoa sitä että sinivihreä hallitus tekee paljon sosiaalisempaa veropolitiikkaa kuin te olette ikinä kyenneet hallituksessa tekemään

kansalaisten luottamus tuomioistuinlaitokseen ei saa horjua talouden tiukasta tilanteesta huolimatta vaan tuomioistuinten on kaikissa tilanteissa kyettävä täyttämään perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset oikeusturvavaatimukset

kivirannalle kyllä totean että tuo muuten niin oivan pääministeri vanhasen esitys tästä perheveromallista on aivan menneen talven lumia ja se on täysin päinvastaista kuin se mitä sinivihreä hallitus tavoittelee

samalla kun me haluamme leikata päästöt minimiin haluamme kehittää todellakin uusia teknologisia ratkaisuja koko maailman tarpeeseen

me tavoittelemme palkkatasa arvoa miesten ja naisten välistä tasa arvoa ja olisi täysin järjetöntä ottaa käyttöön veromalli joka tukisi niitä perheitä joissa puolisoiden veroerot ovat suuret

valiokunta painottaakin että sopeutuakseen resurssien vähenemiseen tuomioistuinlaitoksen on toteutettava selkeitä rakenteellisia uudistuksia

satsaukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen edistävät globaalien ilmasto ongelmien ratkaisua sekä tuovat suomeen uutta työtä ja vientituloja ja niitä me tarvitsemme myös kun tarvitsemme sitten panostuksia tulevaisuuden ratkaisuihin

ei yhteiskunnan pidä siihen puuttua tai sellaista kannustaa